mitä sitten tulee jyväskylän seudun kehitysyhtiö jykesin järjestämään kokeiluun oma kotikuntani on jykesin osakas ja toimii siis samalla alueella meidän kuntamme ei tainnut olla millään lailla mukana tämä tämän talven lunta ei ollut mukana tässä kokeilussa eli siinä ei ollut varsinaista maaseutua ja sellaista seutua josta olisi saatu kokemusta näitten epäilyjen osalta alueellisiin vaikutuksiin muun muassa ja sitten palvelujen turvaamiseen sen jälkeen

kun ministeri katainen tämän lupasi meidän puolestamme niin nyt me sitten joudumme sen täällä kirjaamaan tähän lakiin ja näin suomen talletussuoja nousee tuohon määrään

eri maissa on hieman erilaisia talletussuojajärjestelmiä ja siksi tuo ponsilausuma on paikallaan toisessa käsittelyssä sitten hyväksyä

tässä yhteydessähän käsitellään posivan loppusijoituslupahakemusta myös

ihmettelen kun hallitus esittää lupaa fennovoimalle miksi fennovoiman jäteongelmaa ei ratkaista sisällyttämällä posivan lupaan joka on käsittelyssä velvoite ottaa myös käyvillä kustannuksilla fennovoiman jätteet samaan paikkaan

mitä sitten tulee tähän päätöksentekoon niin minä pahaa pelkään että meidänkin osaltamme ja monen monen maaseutukunnan osalta päätökset tehdään ison kuntayhtymän byrokratiassa kaukana sieltä peruskunnasta ja siellä reunimmaisessa peruskunnassa hyvinkin herkästi sitten eurojen puute pakottaa ajamaan julkisen palvelun heikommalle tasolle ja jopa alas ja kun keskittäminenhän on nyt niin voimakasta tämän hallituksen aikana ollut muutenkin niin kyllä tämä aiheuttaa suurta epäilyä tämän järjestelmän toteuttamisen osalta

kolmas kysymys on turvallisuuteen liittyvä eli vastuukysymys

totean että kahdeksaan vuoteen näitä rajoja ei ole tarkistettu ja raha on menettänyt merkittävästi arvoaan niin että on aika näitä tarkistaa

eli meidän pitäisi koko järjestelmä katsoa uusiksi ja samalla myös sitten eussa pitäisi hiukan saada järkeä mukaan päätöksentekoon mutta sitä tietysti on aika turha toivoa koska siellä hypitään miten sattuu näissäkin asioissa

autoverotustahan on uudistettu ja se on tietysti tuonut pientä helpotusta myös invalidien osalta mutta suhteessa meihin terveisiin nähden he ovat jääneet edelleen näitten rajojen takia jälkeen ja epäoikeudenmukaiseen asemaan

vastaava muutos tulisi suomessa tehdä nyt myös jotta tämä vastuukysymys selkeytyisi ja se tulisi myös hinnoiteltua sähkön hinnassa eikä jäisi tulevien aikojen ratkaisujen varaan

herra puhemies

herra puhemies

käsittelyssä oleva uusi postilaki perustuu eun suomen oloihin sopimattomaan direktiiviin jonka suomi on ollut hyväksymässä

eli pitäisi nyt pysähtyä tähän ja tehdä tämä

tämän tekeminen jo tekee vähän pahaa mutta ehkä tämä on nyt pakko tehdä kun näin ollaan tässä samassa junassa mikä tässä eteenpäin menee yskien pahan kerran

varsinkin nyt kun lissabonin sopimus on voimassa niin näin tulee käymään jatkuvasti että suomi on jäänyt vähemmistöön kun määräenemmistöllä unionissa tehdään päätöksiä jotka sellaisenaan sitten sitovat meitä

henkilökohtaisesti näen että ykkössijalle olisi syytä panna fennovoiman hanke joka on outokummun ja rautaruukin kunnallisten energialaitosten osalta perusteltu pohjoisen kaivokset ja niiden tuotteiden jalostaminen

taisi olla sellaisesta direktiivistä kysymys että se meni määräenemmistöllä jo ennen lissabonin sopimustakin koska tämä on silloin ymmärtääkseni hyväksytty

myös työttömille ja ikääntyneille invalideille pitäisi antaa tämä sama palautus jota nykyinen laki ei anna

mutta tämä direktiivi on tehty keski euroopan aivan toisenlaisia oloja varten kuin mitkä ovat suomessa tänä päivänä ja erityisesti siltä osin mikä kehitys on suomessa menossa

valitettavasti en tätä lisäystä huomannut tähän lakialoitteeseen panna mutta terveisinä valiokuntakäsittelyä varten totean että tämä lisäys olisi syytä tehdä

meillä tulisi ehkä harkita myös sitä onko meillä liian keskittynyttä ydinvoimatuotanto kun esimerkiksi teollisuuden voimalle hallitus ehdottaa tätä lupaa

ankara maaseudun tyhjentämispolitiikka on menossa ja se johtaa tähän tilanteeseen että nämä keskieurooppalaiset säädökset soveltuvat entistä heikommin meidän maahamme eriarvoistavat alueita ja ihmisiä hyvin kylmällä tavalla

ydinvoima on myös vahvasti eettinen kysymys ja sitä puolta me joudumme myös ajattelemaan kun tulevaisuuden ratkaisuja teemme tulevien sukupolvien puolesta

valtiohan on viime aikoina voimallisesti ajanut alas omia paikallishallinnon palveluita seutukaupungeista

ihmiset ovat joutuneet entistä kauempaa hakemaan omin kustannuksin ne palvelut jotka ennen on julkinen sektori tarjonnut ihmisille

tässä lakialoitteessa esitetään konkurssilain muuttamista eli henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamista myös suomen lainsäädännön mukaan

palveluverkosto ohenee heikkenee ja sitä kautta ihmisten omat kustannukset nousevat kun valtio ja tässä tapauksessa postitoimintaa harjoittava yhtiö ajaa alas palveluitaan pakotettuna ylhäältä

lisäksi tässä esitetään tiettyjä toimenpiteitä joilla velallisen asemaa ja konkurssimenettelyn nopeutta parannettaisiin

tämä maaseutua koskeva kehitys on todella murheellinen

hoskonen totesi että on tärkeää että euroopan unionin maat kulkevat yhtä jalkaa tässä niin täytyy todeta niin kuin meidän mietinnöstämmekin ilmenee että se on kyllä aika hurskas toive tässä vaiheessa

mielestäni tämä on asia joka pitäisi hallituksen nopeasti hoitaa

hoskonen sanoi että tämä nyt täytyy hyväksyä ja sitten seuraavan hallituksen korjata nämä viat tästä esityksestä niin vähän ihmettelen keskustalaisen puhetta

nyt on sitten mahdollisuus edetä asiassa

saksa ja itävalta jo päättivät että ne turvaavat täysimääräisesti kaikki talletukset lokakuun alusta tänä vuonna

meillä on muutamia keinoja joilla yksityishenkilö voi päästä veloistaan mutta ne keinot ovat erittäin raskaita ja hankalia ja uuvuttavat monet

odottaako hän että tulee soinille niin suuri vaalivoitto että soini sitten korjaa sekä eun säädökset että suomen nyt tehtävät lait

esimerkiksi rehelliset yrittäjät jotka ovat eri tilanteissa joutuneet taloudelliseen umpikujaan uuvutetaan nykysysteemeillä

ei näin tule tapahtumaan

mutta esimerkiksi isossa britanniassa on tämä nettoutus käytössä eli korvaus maksetaan vasta kun tallettajan saamiset on ensin otettu pankille pois

arvoisa puhemies

kyllä tämä kriisirahasto todella tulee varmasti nyt liian myöhään euroopan unionin alueen ja euroalueen osalta

tämä lainsäädäntö vastaa siis direktiiviä eikä ole edes kovin hyvin käytetty niitä mahdollisuuksia mitä direktiivi sallisi nimenomaan tämä että lakiin ei ole näitten uusien kermankuorintafirmojen vastuuta kirjoitettu ulos selkeästi niin kuin olisi pitänyt

eli järjestelmä ontuu nyt kyllä niin pahasti ja kun siinä on maakohtaisia eroja niin ei ole helppo mennä ihan yhtä jalkaa

ei enää pystytä sitä kriisiä ratkaisemaan tällaisilla malleilla kun ollaan tässä tilanteessa että on jo niin sanotusti vetelät housuissa

se on kyllä häpeäksi unionille että näin tärkeissä asioissa ei päästä yhteisymmärrykseen ja yhteiseen menettelyyn mutta tätähän tämä touhu nyt on ja kovia ollaan vielä kokemassa tällä saralla

yhdeksän päivää sen jälkeen kun tämä oli ollut julkisuudessa ministeri häkämies ilmoitti että hän vie henkilökohtaista konkurssia koskevan asian hallituksen politiikkariiheen joka oli viime viikon alussa

mutta jotakin tietysti pitää tehdä ja tämä nyt on yksi malli mutta kyllä minäkin näen niin että pelurit ovat pelanneet peliä keränneet mahtavia voittoja ja nyt lasku pannaan tavallisten lainanottajien asuntolainan ottajien muun muassa maksettavaksi

mielestäni valiokunnan tulisi kirjoittaa pykälään että näille määrätään se maksu mikä on mahdollista jotta nämä palvelut voidaan turvata eivätkä ne tule veronmaksajien maksettavaksi

petäjävedelle annettiin kokeilun aikana viisi seteliä ja toivakassa kolme

en ole kuullut enkä ole päässyt kysymään miten tämä asia politiikkariihessä eteni ottiko ministeri häkämies sen esille

eli tämä ei anna minkäänlaista kuvaa siitä miten tämä järjestelmä toimii pienehköissä kunnissa tuommoisen vahvan keskuskaupungin läheisyydessä

jos otti niin erinomaiset kiitokset hänelle mutta kuka sen tyrmäsi siellä mahdollisesti kun mitään ei ole kuulunut se olisi mielenkiintoista tietää

jos yleispalveluvelvoitetta koko maan kattavasti ei aseteta niin tällainen maksu jolla korvataan sitten haja asutusalueiden palvelut on määrättävä

toivotaan että korot eivät hurjasti nou se koska meillä on esimerkiksi suomessa kotitalouksien velkaantumisaste noussut siitä kun vanhasen ykköshallitus aloitti

sitten jo näissä kunnissa joissa se oli eli jyväskylän kaupungissa ja silloisessa jyväskylän maalaiskunnassa ja muuramessa on hieman enemmän ja niissä kokemukset ovat varmaan olleetkin mitä olen julkisuudesta lukenut sinänsä positiivisia

tässä on nyt se mahdollisuus ja todennäköisyys ei vielä ensi vuonna mutta lähivuosina että meille tulee kansainväliset kermankuorintafirmat jotka parhaat alueet kattavat ja vievät kannattavuuden itellalta

tällaisessa tilanteessa meillä on kymmeniätuhansia nuoria perheitä lapsiperheitä tavattoman korkean velkaantumisasteen alla

tarkoitin kyllä sitä että tämä heikoimmassa asemassa oleva eläkeläisten joukko johon kuuluvat kansaneläkkeen saajat joille nyt tulee tämä takuu eläke ja sitten pienen työeläkkeen varassa elävät joilla ehkä on kansaneläkettä ja sitten pieni työeläke on pienituloinen

mutta kyllä tämä oli kaiken kaikkiaan niin kapea pieni kokeilu että siitä tällaisten pitkäaikaisten johtopäätösten tekeminen esimerkiksi palvelujen kysynnän alueellisten vaikutusten ja niin edelleen

ja jos heille tulee nyt pankkien ja euroopan unionin kehnon politiikan seurauksena tämmöisiä kriisirahastojen rahoitusvelvollisuuksia lainojen koroissa niin kyllä pieleen menee ja aivan väärä malli on

itella joutuu siis taajamissa kovan kilpailun kohteeksi niin kuin eu haluaa ja hallituskin näyttää haluavan

mutta ymmärrän kyllä että tätä asiaa hoitanut mareena löfgren on innokkaasti asiasta puhunut koska hän on hommalle antautunut ja haluaa varmaan jatkaakin tämän tyyppisissä tehtävissä

pulliaiseen että harmaaseen talouteen pitää alkaa lopultakin iskeä ja ottaa sieltä niitä miljardeja joita sieltä on otettavissa jos vaan halua riittää

siis ensi vuonna näin ei vielä tapahdu mutta tämä direktiivi ja nyt tämä lainsäädäntö johtavat siihen kehitykseen että näin tulee käymään

se oli häpeällinen toimenpide

varsin pientä melkoisen pientä työeläkettä saavat kärsivät siitä samalla kun sitten veitte läpi tämän leikatun indeksin jota taitetuksikin indeksiksi kutsutaan

mutta valitettavasti nykyinenkin hallitus on enemmän purkanut tätä järjestelmää luonut uusia keinottelumahdollisuuksia kuin poistanut entisiä keinotteluja

kuka omaa projektiaan moittisi

juuri nyt lähivuosina itella tarvitsisi näitä voittoja jotta se voisi vastata siihen mitä on tulossa sähköisen postin myötä muutosta tähän kenttään

eli kyllä eläkepolitiikassa on tapahtunut mutta ne ovat olleet pelkästään negatiivisia päätöksiä kunnes tuli nyt tämä josta on syytä antaa entiselle ministerille hyssälälle kiitos

siihen pitää varautua mutta vielä se ei varmastikaan muutamaan vuoteen ole ja kun tämä muutama vuosi hyödynnettäisiin nyt itellan toimintaa vahvistamalla eikä päästettäisi näitä kansainvälisiä ja muita kermankuorintafirmoja keräämään voittoja niin silloin oltaisiin paljon paremmassa asemassa kun tilanne todellakin tässä sähköisen osalta on muuttumassa

tosin seitsemän vuotta piti ministeri hyssälän ministerin palkkaa lupauksen antamisen jälkeen nostaa ennen kuin tämä tuli ja hän ehti jopa jättää nämä tehtävät ennen kuin tämä saadaan eduskunnasta läpi

lisäksi yhdyn kyllä siihen että tämä asumistuen leikkaaminen tässä yhteydessä on kyllä häpeätahra että näin pääsee tapahtumaan

on myös vaara sitten kun itellan talous heikkenee että se joutuu etsimään yhteistyökumppaneita ja se on helposti sitten myös joutumassa samalla tavalla kansainvälisten firmojen ostamaksi kuin on tapahtunut ruotsin ja tanskan osalta ja manner euroopassa

ihmettelen vähän sitä miksi ihmeessä näitä pienituloisia vanhuksia ja työkyvyttömiä jotka tähän ovat oikeutettuja pitää juoksuttaa hakemaan tämä takuueläkesatanen

näinhän kävi soneran televerkoille ja digitan tv jakeluverkolle että ne päätyivät ulkomaiseen omistukseen ja tämä vaara on myös itellan osalta

toivon että ministeri vastaa onko mahdollista ja todennäköistä että näin voisi käydä että itellakin ajautuisi pois meidän hallinnastamme

siinä esitetään tämän tyyppistä menettelyä euroopan unionin alueella ja todetaan että konkurssin tehnyttä yrittäjää ei tule rangaista vaan kannustaa yrittämään uudestaan

arvoisa puhemies

sinänsä kilpailun avaaminen ja lisääminen yhteiskunnassa on paikallaan mutta kyllä postitoiminta on sellainen toiminta että siihen pitää pihtiputaan mummonkin luottaa että se posti tulee ja se on pysyvästi kohtuuhintainen ja palvelut säilyvät kaikkialla tasapuolisina ja hyvinä

nyt usein tapahtuu niin että jos yritys menee konkurssiin niin tämä yrittäjäkin joka jää useimmiten suuriin vaikeuksiin ja ongelmiin ikään kuin koetaan epäihmiseksi

vielä uudempi on eu komission small business act niminen asiakirja jonka toinen kohta siis tämmöisen pienen liiketoiminnan sopimus tai miten tämän nyt voisi kääntää sisältää unionin jäsenmaille kehotuksen säätää henkilökohtainen konkurssi normaaliksi menettelyksi

minä arvelen että näin ei kuitenkaan merkittävässä määrin tapahtuisi kun tämä järkevästi tällä tavalla säädettäisiin ja toisaalta se hyöty mikä yhteiskunnalle on siitä että yrittäjä ja ihminen pääsee uudelleen elämänsyrjään kiinni eikä jää roikkumaan vuosiksi vuosikymmeneksi tähän loukkuun on moninkertainen verrattuna siihen mikä saattaisi olla sitten joillekin epävarmoille yrityksille tämän henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuuden tuoma kustannusriski

herra puhemies

herra puhemies

pidän kuitenkin selvänä että tämä markkinavoimien jyllääminen ei ole lähtöisin tulivuoresta eikä myrskyistä vaan ihmisistä pelureista jotka on päästetty valtaan koko maailmassa ja ennen kaikkea euroopan unionissa ja useimmissa sen jäsenmaissa

prosenttiosuus ei vielä ole hirvittävän suuri ei kansainvälisesti eikä kansallisestikaan mutta kehityksen suunta on todella huolestuttava ja erityisesti myös siksi että on suuri vaara ja jopa suuri todennäköisyys että korkotaso nousee mikä näkyy myös valtion lainoissa

herra puhemies

tällöin korkomenojen kasvu miljardiluvulla vuosittain johtaa siihen että liikkumavara valtion budjetissa on lähivuosina erittäin ahdas

tuon keskustelun ja käsittelyn yhteydessä ilmeni jo että emu on sairaalla pohjalla

tämä on meidän pidettävä vakavasti mielessä ja tätä tosiasiaa vasten on myös menoja tarkasteltava ja samoin tietysti tuloja eli veroratkaisuja

välimeren maat olivat jo tuolloin siinä tilanteessa että niitä ei olisi missään tapauksessa pitänyt ottaa mukaan yhteisvaluutta alueeseen mutta poliittisin perustein näin tehtiin ja siitä oli seurauksena se kehitys että joudutaan ennen pitkää tällaiseen tilanteeseen jonka muun muassa nykyinen ministeri pekkarinen silloin kyllä kertoi hyvin selkeästi

äärettömän tärkeää on että valtion hallinnon ja toimintojen tehostamista jatketaan kuitenkin siten että ei tehdä tarpeettomasti työttömiä eikä ajeta ihmisiä ahdinkoon mutta tuottavuuden kasvattaminen on tarpeen

toisaalta työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen on välttämätöntä

samoin paavo väyrynen brysselistä välitti tällaista tietoa

nyt he ovat hiljaa ja puolustavat tätä tilannetta jossa joudutaan suomalaisten verovaroja riskeeraamaan eurooppalaisten pankkien voittojen turvaamiseen

hallituksen esitys korjaa hieman niin sanotussa pikaluottotoiminnassa olevia puutteita

eli kaikkien tarvittavien toimenpiteiden tähtäimessä tulee olla työllisyyden hoito ja yritystoiminnan edellytysten turvaaminen

tämä ilmeni valiokuntakäsittelyssä hyvinkin selvästi

se on sairas yhdistelmä

mutta kun on julkisesta sektorista kysymys niin kuntien ja valtion osalta on myös huolehdittava siitä että pidämme sivistysvaltion edellyttämällä tasolla ne etuudet ja palvelut joita se kansanosa tarvitsee joka ei omaa toimeentuloaan pysty hankkimaan

arvoisa puhemies

nämä bkt luvut jotka tämän vuoden alussakin ovat menneet miinusmerkkisiksi ovat kyllä vakava huolenaihe siihen nähden että tilanne ei koko kansantaloudessa eikä myöskään eurooppalaisessa taloudessa ole kääntynyt ratkaisevasti parempaan suuntaan vaan elämme suurten riskien alla ja nämä riskit saattavat minä päivänä tahansa laueta käsiin

ei ole minkäänlaista järkeä että suomi olisi liittovaltiossa yhdessä noiden kehnosti asiansa hoitavien enemmistön muodostavien maiden kanssa

lopulta suuri osa ahdinkoon joutuneista joutuu kun tien sosiaalitoimen asiakkaiksi ja näin veronmaksajat tulevat kohtuuttomien pikaluottokorkojen ja kulujen maksajiksi

muutama huomio hallinnonalojen puolelta

ruotsi sentään valitsi viisaasti vaihtoehdon jäädä emun ulkopuolelle eikä se ole menettänyt ostovoimaansa eikä kärsinyt siitä millään tavalla vaan on euroopan kilpailukykyisin valtio tällä hetkellä

maa ja metsätalousministeriön pääluokan ja hallinnonalan osalta hallitus on jättänyt muun muassa makeran varojen osuuden seuraavan eduskunnan käsiin avoimena

tähän kehitykseen on puututtava pikaisesti ja voimakkaasti paljon pidemmälle menevällä tavalla kuin mihin hallituksen esitys johtaa

monelta muultakin osin maa ja metsätalousministeriön pääluokka on hyvin epämääräisellä ja hataralla pohjalla